arvoisa herra puhemies

tässä aloitteessa esitetään että laina poistettaisiin vastoin sopimusta muiden pohjoismaiden eun ja kansainvälisen valuuttarahaston kanssa

pidän tätä esitystä arveluttavana

arvoisa rouva puhemies

eikö tähän voisi jo nyt löytää pysyvämpää järjestelyä vai pelätäänkö euta niin paljon että jatketaan vuosittain tällaista aloitetoimintaa

kuten ed

zyskowicz sanoi lääkefirmat kyllä varmasti ovat yksi parhaimpia mitkä pystyvät kyllä todella tyylikkäästi hoitamaan muutamankin illan ja päivän ja yön kestityksen

arvoisa puhemies

sen takia kun siellä on paljon tultu takaisinpäin ja peruutettu ja nuukisteltu ja psykologi ikäväkin teiden paikataan pientä kimi voit myös eulta saama

jo muutakin minä ajattelin vaan ihan psykologisesti että tässä meidänkin asiassamme vaikka tämä on pientäkin voisi myös seurata samaa esimerkkiä

masennuksen hoitoon liittyvät tutkimukset tuovat yhdenmukaisesti esille monia ongelmia

a hoito aloitetaan liian myöhään b hoitoa ei ole tehty riittävän intensiivisesti c lääkitys ei ole ollut optimaalinen d lääkinnällinen hoito puuttuu usein kokonaan tai e hoito keskeytyy liian nopeasti

kysyn ministeri risikolta

olisiko syytä antaa uudet ohjeet terveydenhuoltoyksiköille että on taloudellisesti edullisempaa hoitaa masennuksesta kärsivät kuin siirtää heidät työkyvyttömyyseläkkeelle

arvoisa herra puhemies

takuueläkkeen saajien joukossa olisi myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevia

pelkän kansaneläkkeen varassa olevista työkyvyttömyyseläkeläisistä suuri osa on kehitysvammaisia mielenterveysongelmaisia tai neurologisista vammoista kärsiviä

tämä on hyvä asia

takuueläke otetaan tulona huomioon asumistukea myönnettäessä

ajatus takuueläkkeestä on hyvä koska se kohdistuu köyhiin ja vähätuloisiin kansalaisiin mutta eläkejärjestelmän perusta romutetaan sillä että indeksi sidotaan hintatason muutoksiin

hemmilä mainitsi maaseudun kiinteistöverokohtelusta mutta sanoisin että kaupunginkin kohdalla monessa tapauksessa olisi kyllä päivittämisen paikka

oinosen kanssa samoilla linjoilla

arvoisa herra puhemies

rikos ja riita asioiden sovittelu on entistä suositumpaa

valtaosa rikoksista tulee sovitteluun poliisilta

syyttäjiltä sovitteluun ohjautui rikostapauksissa alle viidennes

sovittelun käynnistyminen ja siitä sopiminen saattavat ajoittua eri kalenterivuosille

arvoisa puhemies

se panee vastakkain rikoksen tekijän ja rikoksen uhrin

rikoksen tekijä näkee tekonsa seuraukset ja joutuu sovittelemaan rikoksensa uhrin kanssa

sovittelutoimintaa käynnistettäessä korostettiin että sovittelun mahdollisuutta täytyisi tarjota erityisesti nuorille rikoksentekijöille rikosseuraamusjärjestelmän vaihtoehtona

nimenomaan vaihtoehtojen vähäisyys nuorten kohdalla rikosseuraamusvalikoimassa vaikuttaa siihen että sovittelua halutaan kohdistaa tähän ryhmään

viranomaisten näkemyksen mukaan sovittelutoiminnalla myös pystytään vaikuttamaan nuoriin rikoksentekijöihin kun vaikutuksille alttiissa iässä oleva nuori kohtaa uhrinsa

keskustelu on päättynyt

arvoisa puhemies

budjetin yhteydessä pitäisi keskustella talouspolitiikan pitkistä linjoista

näyttää siltä että maailmantalouden kehitys on lähitulevaisuudessa epävarmaa

vaikka edessämme on talouskasvun näkymä on syytä muistaa ettei kasvu ole ikuista

siksi talouskasvun aikana pitää varautua huonoihin aikoihin

jouduimme kohtaamaan taantuman pöksyt kintuissa

nyt valtion ja kuntien taloudessa ei ole liikkumavaraa

arvoisa rouva puhemies

kuntien toimintaa ei sopeutettu käytettävissä oleviin tuloihin vaan menoja lisättiin velkaa ottamalla

arvoisa herra puhemies

se tarkoittaa luopumista joistakin subjektiivisista oikeuksista sekä harkinnanvaraisuuden lisäämistä kuntien palvelutarjonnassa

hallitus hyväksyi viime joulukuussa periaatepäätöksen toimintaohjelmasta talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnasta joilla vahvistetaan poliisin syyttäjän ja verohallinnon toimintamahdollisuuksia

ohjelma sisälsi valitettavasti myös siirtymisen käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään rakennusalalla

tässä yhteydessä on syytä tuoda esille yli vuosi sitten toteutetun lääkkeiden viitehintajärjestelmän ja lääkevaihdon laajenemisen apteekeille aiheuttamat talousongelmat

tämä tarkoittaa vuotuisissa budjeteissa merkittäviä ylijäämiä velan lyhennyksiä sekä puskureita taantumaa varten

referoin seuraavassa pitkälti suomen yrittäjien kannanottoa asiassa

on tärkeätä ettei harmaata taloutta torjuta menetelmillä jotka aiheuttavat yrityksille lisää byrokratiaa ja avaavat uusia harmaan talouden toimintamahdollisuuksia

näin säästytään kansantalouden äkillisiltä putoamisilta sekä näin voidaan käyttää voimavaroja talouden elvytykseen ilman välitöntä velkaantumista

rakennusalan käännetty arvonlisävero ei torju merkittävästi harmaata taloutta

kuntien taas on toimittava niin että muiden palvelujen menoja vähennetään ikäsidonnaisten menojen vuoksi

ilmoitusmenettely ei ole riittävä takuu siitä ettei palvelupisteitä sijoiteta sinne missä ei selvästi lääkejakelua tarvita

sillä kenties estetään osa veronkierrosta mutta samalla luodaan uusia keplottelukeinoja epärehellisille yrittäjille

näin vältetään ikäsidonnaisten menojen aiheuttama paine kuntien taloudessa

tehtävä tuntuu vaikealta

puolueilla ei ole suurta tarvetta esittää vaalien alla lupauksia joiden toteuttaminen aiheuttaa lisääntyviä meno ja velkapaineita

on kysyttävä onko kuntien hallinnossa sellaista lääkepoliittista osaamista että suosituksia apteekkien perustamiseksi voi tehdä muista kuin veropoliittisista syistä

tämä pitää huomioida myös lainsäädäntötyössä

omalla kotiseudullani salossa on kolme apteekkia puolen kilometrin matkalla

eurooppalainen hyvinvointivaltio on siis velkavetoinen

rakennusalan pk yritykset eivät suoriudu uudistuksesta ilman merkittävää koulutusta ennakkotietomenettelyä ja raportointimuutoksia

mitä pitempään velkarahalla vitkutellaan sitä suuremmat ovat riskit

näistä aiheutuu alan yrityksille uusia kustannuksia ja eikös juuri työ ja elinkeinoministeriössä ole yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen kohdistuva hanke

ensi sijassa on huolehdittava tarkasti siitä että etelä euroopan valtiot huolehtivat holtittoman taloudenhoitonsa seurauksista

vain kuusi eun jäsenvaltiota soveltaa käännettyä verovelvollisuutta

ikääntynytkin autoilija voi silloin kun on hyväkuntoinen ajaa hyvinkin mielestäni pidempään

lääkepolitiikkaa ei voi tehdä niin että kiristetään apteekeilta lisäetuja

taantuman jälkihoito on suuri haaste

eniten pk yritysten näkökulmasta uuden arvonlisäveromenettelyn omaksuminen urakka ja myyntineuvotteluita myöten mutkistaa järjestelmiä ja lisää yritysten kustannuksia

hallituksen esityksen myönteisin kohta apteekkien verkkopalvelulle on toimivat perus ja lupamääritykset

alkoholin sietokyky on eri ihmisillä hyvinkin erilainen ja myös luulo omasta itsestään että senkin takia voi sanoa näin että kannatan ed

todettakoon että suomen yrittäjät on esittänyt monia toimivia harmaan talouden torjuntakeinoja joista ei ole lakiesitystä

tämä asia pitää hoitaa ennen kuin on myöhäistä

toisaalta verkkoapteekin seuraukset saattavat myös olla kielteisiä ja lisätä verkkoapteekkitoiminnan keskittymistä yliopistoapteekille joka on jo nyt paisunut oman tehtäväkenttänsä ulkopuolelle ilman että hallitus olisi pyrkinyt rajoittamaan mitenkään sen määräävää asemaa lääkejakelussa

olisikin hyväksi että hallitus neuvottelisi harmaan talouden torjunnasta suomen yrittäjien ja alan liittojen kanssa

monet kotitaloudet ovat myös ajautuneet vaikeuksiin

on tärkeää että kehitetään tukijärjestelmiä jotka auttavat maksuvaikeuksiin joutuneita rehellisiä kansalaisia

arvoisa puhemies

le pen ja muokkaa matalasuuden tilanteet matalasuhdannetilanteessa voidaan viedä eteenpäin ilmasto ja energiastrategiaa ja samalla lisätä kotimaisen energiantuotannon osuutta

hallitus onkin korottanut sosiaaliturvaa mutta sen lisäksi tarvitaan yksilöllisiä keinoja joilla ihmiset saadaan elämään kiinni

käsittelen seuraavassa eräitä mahdollisuuksia joihin hallitus voi tarttua

lisäksi lääkemyynnin vapauttaminen ulkomaisiin käsiin on tulevaisuudessa mahdollista

huomenna on esillä kilpailulaki jonka nojalla voitaisiin myös rajoittaa yliopistoapteekin jatkuvasti paisuvaa toimintaa

tuulivoima on teknologiateollisuutta jolla voitaisiin korvata vähenevää vientiä kotimaisella kysynnällä

yleensä taideväärennösten myynti on mahdollista kun ostajalla on kiire saada edullisesti myytävä teos itselleen ja myyjä alleviivaa teoksen olevan hyvä sijoituskohde varsinkin kun on myymässä teosta markkinahintaa edullisemmin

onkin erittäin tärkeää että matalasuhdanteessa tuetaan määrätietoisesti tuulivoimaloiden rakentamista

väärennöksiä uskalletaan tehtailla ja myydä sillä uskomuksella että ostajat eivät tunnista alkuperäistä kyseisen taiteilijan teosta tai tyyliä

suomessa viedään valtava määrä jätteitä vuosittain kaatopaikoille jotka puolestaan päästävät isot määrät metaania ja muita myrkyllisiä kaasuja ilmaan sekä lisäksi pidemmällä aikavälillä maaperään ja pohjavesiin

arvoisa herra puhemies

vaikeavammaisten henkilöiden avustajajärjestelmän uusiminen on ollut pitkään yksi keskeisimpiä vammaispoliittisia tavoitteita

venäläisten ja virolaisten lisäksi suomen taidemarkkinoilla hämmentävät myös ruotsalaiset rikolliset

käsiteltävänä oleva lakiesitys onkin merkittävä periaatteellinen uudistus

poliisilla ei ole riittävästi tietoa taideväärennöksistä

vaikeavammaisten avustajajärjestelmästä tulee subjektiivinen oikeus

yhdelläkään viranomaisella ei ole kokonaiskuvaa taidemarkkinoista

kunnat eivät voi enää evätä avustajan hankkimista määrärahoihin vedoten

resurssipulasta kärsivän poliisin kautta tieto väärennöksistä ei kulje eteenpäin

kokonaisuudessaan suomeen tarvittaisiin noin kymmenkunta jätteenpolttolaitosta

käsiteltävänä oleva lakiehdotus on osa myös toista uudistusta nimittäin vammaispalvelulain ja kehitysvammalain vaiheittaisesta yhdistämisestä

hajanaisen tiedon takia väärennöksiä on helppo myydä

näiden kahden lain yhdistämistä pelätään erityisesti kehitysvammajärjestöissä

poliisilla pitää olla myös osaamista ja voimavaroja väärennösten tutkimiseen

vammaispalvelulaki tulee ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammalakiin mutta kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään edelleen palveluita kehitysvammalain nojalla jos vammaispalvelulain nojalla järjestettävät palvelut eivät ole asiakkaan kannalta riittäviä tai sopivia

vaikka taiteilija voi muutoin vaatia väärennöksen hävittämistä säännös ei koske hyvässä uskossa hankittua taidekappaletta

myös julkinen tuki saattaisi olla tarpeen

onkin tärkeätä että matalasuhdanteessa löydetään sellaisia rakennusprojekteja jotka vaativat korkeatasoista osaamista ja antavat työtä suurelle joukolle suomalaisia

arvioitaessa kehitysvammaisuuden vaikeusastetta onkin arviointiperusteena pidettävä toiminnallisten taitojen tosiasiallista tasoa ja jokapäiväiseen elämään liittyvää avuntarvetta

niinpä esimerkiksi rakenteilla olevan olkiluodon kokemusten perusteella on tärkeätä että uusien ydinvoimaloiden rakentaminen pyritään antamaan mahdollisimman pitkälle suomalaisille jotka osaavat tehdä laadukkaampaa työtä kuin monet ulkomaiset toimittajat

laitinen laiho on todennut että suomi on taideväärennysmaana kiinnostava koska väärennöksiä koskeva lainsäädäntö on kehitysasteella

arvoisa puhemies

mielestäni energian rakennushankkeista on tulevaisuudessa saatavissa suur sampo ja tulevan lissabonissa suurempaa taloudellista hyötyä kuin esimerkiksi talonrakennuksesta

myös väylien rakentamisessa on tarkasteltava ensi sijassa tulevaisuudessa saatavaa taloudellista hyötyä